arvoisa puhemies

jo viime syksynä vaihtoehdossamme on ollut lisärahaa lukioiden työlle ja saman esityksen olemme toistaneet tämän viikon lisätalousarviossa

haluan jatkaa tuota avaamaanne keskustelua valinnaisuudesta ja peruskoulujen tulevaisuudesta siltä osin että faktahan on kuitenkin se että perusopetuksemme on eriarvoistunut

te mielellänne nostatte esiin tätä vapaata valitsemisen oikeutta ja tilanteita joissa perheillä on mahdollisuus toden totta ja hyvä niin valita esimerkiksi oman lapsensa lahjakkuuteen pohjautuva oppilaitos peruskoulu

mutta me samanaikaisesti tiedämme että perheen koulutus ja tulotaso vaikuttavat siihen miten heidän lapsensa koulutuspolku kulkee siitä eteenpäin

on aivan selvää että me olemme tässä nyt keskustelun ytimessä koulutuksen suuren valinnanvapauden ja toisaalta koulutuksen tasa arvon välillä

arvoisa puhemies

tuossa pääministerin puheessa joka hyvin kokonaisvaltaisesti linjasi tätä monimutkaista tilannetta todettiin minusta ansiokkaasti se että meidän venäjä politiikan perusajatuksena on tukea pyrkimyksiä venäjän osallistumiseksi kansainväliseen yhteistyöhön

en haluaisi että tämä keskustelu täällä salissa on pelkkä keskustelu natosta mutta tämä pääministerin ansiokas toteamus siitä että yritämme kaikin keinoin nähdä hyvänä asiana tämän suhteemme naapurimaahan on kuitenkin ristiriidassa joidenkin niiden kokoomuslaisten puheenvuorojen kanssa joita täällä on käytetty

haluan vielä edelleen kiittää kristillisdemokraattisia edustajia tämän asian hyvin vakavasta mutta asiallisesta lähestymistavasta

minusta oli myös merkillepantavaa että näistä salissa kokoomusedustajilta kuulluissa puheenvuoroissa yhdessäkään ei ymmärtääkseni mainittu mitään siitä että nato kysymys olisi kansanäänestyskysymys

koska kaikki tiedämme että tässä aiheessa on niin suuri riski ja mahdollisuus kiihkoiluun joka ei ainakaan niiden ihmisten mielestä joiden elämää tämä aihe on koskettanut joko abortin suorittavana henkilökunnan jäsenenä tai aborttiratkaisuun päätyneenä naisena näissä asioissa meiltä vaaditaan erityistä herkkyyttä

oliko tämä tietoinen valinta kokoomukselta että te ette halunneet nostaa tätä enää edes keskusteluun vaan totesitte vain tuon asian välttämättömyyden

jäin paljon pohtimaan edustaja modigin puheenvuoroa jossa hän ihmisten oikeuteen omaan vakaumukseen ja sen mukaan elämiseen vedoten kannatti tätä edustaja rauhalan esitystä

pohdin tätä asiaa myös sen aborttiin päätyvän naisen ja ehkä myös hänen puolisonsa näkökulmasta mutta ennen muuta sen naisen näkökulmasta miltä hänestä tuntuu kohdata sellainen henkilökunnan jäsen joka eleillään ja pahimmassa tapauksessa katseella tai sanoilla osoittaa että en ratkaisuasi hyväksy

yhtenä näkökulmana on ehkä vielä syytä nostaa esiin se että me turhan kapeasti ehkä ajattelemme tämän lainsäädännön jos sellainen tästä syntyisi koskevan vain meitä suomalaisia kantaväestön koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia

meillä on yhä enemmän ja jatkossa meillä täytyy olla yhä enemmän muualta tulleita lääkäreitä terveydenhuoltoalan ammattilaisia joiden oma uskonnollinen vakaumus todennäköisesti ja monissa paikoin on joku muu kuin evankelisluterilainen

heidän maailmankuvassaan saattaa olla vieläkin jyrkemmät suhtautumiset tähän ja siten se on esteenä työnteolle ainakin tietyssä kohdin tässä maassa

tämä esittämänne uudistus ja varuskuntien leikkauslista tarkoittaa menetettyjä työpaikkoja eikä tämä ole teidän toimestanne ensimmäinen uudistus joka heikentää työntekijöiden asemaa

kun meillä on vielä edelleen ministeri risikko paikalla kysyisin häneltä kun viime aikoina on käyty keskustelua osallistavasta sosiaaliturvasta miten tämä lainsäädäntöesitys aktiivisesta työnteosta kun se suhteutetaan osallistavaan sosiaaliturvaan ja kyseisen ministeriöitä mitenkä tämä tullaan huomioimaan osallistavan sosiaaliturvan jatkovalmisteluissa

viime syksynä teitte rajun päätöksen jolla leikattiin palkkoja puolustusvoimien ruokahuollon työntekijöiltä sinänsä hämmentävää toimintaa hallitukselta jonka joukoissa istuu edustajia myös vasemmiston riveistä perinteisesti heitä jotka työväkeä ovat ainakin väittäneet puolustavansa

te ilmoitatte tylysti kerrotte irtisanomisista niin kuin suuryritykset näinä aikoina tekevät mutta unohdatte sen toisen puolen missä sentään osa yrityksistä kunnostautuu

mutta kun täällä edustaja kymäläinen puhui eräästä edustajasta niin tunnistin itseni tästä hänen sanankäytöstään ja miksi omassa puheenvuorossani puhuin eräästä edustajasta niin puhuin siksi että hän ei ollut enää salissa mutta se tästä

ensiksi edustaja kymäläinen puhutaan nyt sitten nimellä ja jos olisitte salissa niin saattaisitte kommentoida mutta teillä on nyt muita kiireitä ei tässä riitelyä tarvita mutta en myöskään hyväksy missään tapauksessa sitä että todellisuutta muunnellaan totuudenvastaiseksi

miksi

kuka on tämän esityksen äiti isä tai velipuoli niin siitähän voidaan sitten aina keskustella

olisi ollut mielenkiintoista kuulla viittaako valtiovarainministeri urpilainen tämän päivän helsingin sanomien haastattelussa samankaltaisiin rakenteellisiin toimiin kuin valtiovarainvaliokunta omissa kannanotoissaan

toivon että sosialidemokraatitkin jotka ymmärtääkseni tässä ovat vähän jarrumiehinä olleet miettisivät mitä teistä ajattelevat seuraavat sukupolvet kun te tällä osaltanne hidastatte sitä että suomessa työtunteja tehtäisiin enemmän

arvoisa puhemies

siinä on lisää keskittävää politiikkaa

arvoisa pääministeri

niistä ajoista en tiedä muuta kuin sen että historia kertoo että kokoomukselle peruskoulu ei aikanaan ollut se mitä ensisijaisesti ajoitte tämä tasa arvon kruununjalokivi joka toden totta on vaarassa ellemme sitä aidosti puolusta

melkein subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen osittaisen hoitorahan hyvä niin mallin tuominen varhaiskasvatuslaki joka jää edelleen kesken tältä hallitukselta vaikka toisin lupasitte

täällä salissa käytiin jokunen viikko sitten keskustan esittämän välikysymyksen toimesta ansiokas ja monipuolinen keskustelu siitä mitä eri puolueet eri edustajat näkevät lasten ja perheiden roolin poliittisessa päätöksenteossa ja latasimme itse kukin paljon toiveita hallituksen ylle tulevaa kehyspäätöstä ajatellen

listasimme tuossa välikysymyskeskustelussa keskustan ryhmäpuheenvuorossa joitain huomioita jotka osoittivat valitettavaa kieltään siitä miten hallitus on arvottanut lapsiperheiden aseman päätöksenteossaan

en väitä enkä esitä etteivätkö hallituksen ratkaisut siinä että taloutta on sopeutettava olisi olleet välttämättömiä vaan kysymys on ennemminkin siitä kehen päätökset haluttiin kohdistaa

arvoisa puhemies

leikannut asuntolainan korkovähennysoikeutta korottanut liikkumisen verotusta joka rokottaa erityisesti arkipäivää haja asutusalueella asuvien lapsiperheiden ja tietysti muidenkin suomalaisten osalta

hallitus itse on ja myös me oppositiosta käsin olemme suhtautuneet suurella vakavuudella siihen hankkeeseen jonka olette kohdistaneet syrjäytyneiden nuorten tukemiseksi

arvoisa pääministeri

tämä ei ole vain opposition retoriikkaa vaan alan ihmisten näkemys useasta lehdestä ja keskustelusta esimerkiksi kuntien johtavien nuorisotyöntekijöiden näkemys

tämä kunnianhimoinen tavoite yhteiskuntatakuusta arvoisa pääministeri ei tule toteutumaan jos koulutuspaikkoja leikataan sillä tavalla kuin nyt suunnittelette

niin ikään kotitalousvähennyksen leikkaaminen ja sen rajaaminen vaikuttavat monen lapsiperheen arjen valintoihin

siitä olimme lähtökohtaisesti puolueena samaa mieltä mutta me olisimme rajanneet ruuan arvonlisäveronkorotuksen ulkopuolelle nojaten siihen tosiasiaan että se on suhteellisesti suuri menoerä niille joiden tulot ovat vähäisimmät

tämänkin rajauksen sillä tavalla joudumme hyväksymään ja ymmärtämään taloudellisina tiukkoina aikoina mutta mikä on peruste siihen miksi päätös koski juuri lapsilisiä juuri sitä kohtaa jonka keskusta omalla hallitusvastuukaudellaan sai sidottua indeksiin vuosien ja vuosien taistelun jälkeen

hallitus päätyi onneksi siihen että tukea tai kestoa ei rajoiteta siitä yhä kiitos tai siis ainakaan vielä ei rajoiteta viime päivien puheenvuoroista voi nimittäin päätellä vähän toista

tällä viikolla demokraatti lehdessä julkaistu erityisavustaja torstin kolumni nimittäin antaa ymmärtää että kotihoidon tuki johtaa syrjäytymisvaaraan ja koti on lapselle jossain määrin ilmeisesti haitallinen paikka ikään kuin lapset olisi parempi laittaa kunnan hoitoon kuin kotiin

ajattelu lähtee aikuisen oikeuksista ja unohtaa sen että nykyiselläkin järjestelmällä kysymys on lyhyestä jaksosta vanhemman käytännössä siis työntekijän elämässä

mitä hyvää

haluan kiittää siitä että hallitus lopulta vältti laajemmat sosiaaliturvan indeksin jäädytykset ja onnistui rajaamaan sen vain lapsilisiin ja niistä kysyn miksi juuri tämä ryhmä

niin ikään olen tyytyväinen ministeri ihalaisen ponnisteluihin ja siihen että nuorten yhteiskuntatakuun lisäresursseja työryhmän raportin ehdotuksen pohjalta laajennettiin ja lisärahaa löytyi nuorten syrjäytymisvaaran estämiseen

nyt on huolehdittava siitä että kykenemme auttamaan emme vain yksin niitä jotka ovat joutumassa syrjäytyneiksi ja vaille päämäärää vaan myös niitä jotka ovat jo tässä tilanteessa

pitää siis padota joki ja pelastaa jo sen uomassa ajelehtivat

jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa siksi toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitava ehtymättä

arvoisa puhemies

mitä tälle uudistukselle kuuluu

olemme erittäin huolissamme niin ovat myös kuntien virkamiehet kuntien päättäjät sairauspalvelujen käyttäjät ja ennen muuta ne kymmenettuhannet sadattuhannet suomalaiset jotka työskentelevät terveydenhuollossa ja ovat sitä mieltä että te olette laittaneet koko pakan täysin sekaisin

kiitos siitä että ministeri äskeisessä puheenvuorossaan lupasi että työ jatkuu hyvin monessakin asiassa mutta minä toivoisin että seuraavassa vastauspuheenvuorossanne teillä ministeri olisi mahdollisuus nyt vähän tarkemmin kertoa mitä te todella ajattelette tästä vanhempainvapaauudistamisen kokonaisuudesta

me kaikki tiedämme että tähän isoon projektiin joka mullistaa myös käsitystämme työelämän rakenteista tarvitaan mukaan myös elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt kokonaisuudessaan

mitä ensi vuoden budjetti lupaa yksin eläville ihmisille

arvoisa puhemies

hämmästyttää erityisesti sosialidemokraattien suulla tehty aika vahva ja syvä kyseenalaistaminen opposition oikeudesta tehdä välikysymys ajankohtaisesta asiasta

minusta se tilanne jonka te itse toisen hallituspuolueen kokoomuksen kanssa maalasitte tämän asian ympärille suorastaan pakotti tällaiseen keskusteluun jossa yritettäisiin selventää mitä hallitus todella sopi

vielä tähdennettäköön vaikka rautalangasta miksi tämä kysymys on tehty

ja kolmanneksi me emme ole saaneet minkäänlaista vakuutusta siitä että kun teette erittäin rajuja leikkauksia kuntien talouteen etteikö se muka olisi vaikuttamassa vanhuspalveluihin niin että tätä lakia ei välttämättä todellisuudessa ole mahdollista toteuttaa

hämmästelen siksi erityisen paljon sitä miksi te ette olisi halunneet tätä keskustelua täällä käydä ilmeisesti siksi että tämänkään aikana me emme ole saaneet vielä vastauksia siihen mitä todellisuudessa on päätetty ja miten te aiotte saada rahat riittämään kun valtionosuusleikkaukset ovat miljardiluokkaa

arvoisa puhemies

toivoisin että vastaavalla tavalla huomioisitte nyt asuntopolitiikan kehittämisessä ne yli miljoona suomalaista jotka asuvat yhden hengen kotitalouksissa

tämä vakava asuntopoliittinen kriisi erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta myös muissa suurissa kaupungeissa kuten vaikka kotikaupungissani turussa mutta ennen muuta tosiaan täällä kohdistuu kaikkein vakavimmin niihin yhden hengen talouksiin jotka elävät käytännössä köyhyysrajan alapuolella

lapsiperheiden ja monien muitten puolesta tehtävä työ jatkuu taloudellisten mahdollisuuksien mukaan ja ei näitä missään nimessä unohdettu ole

kiitos oikein paljon teidän kannustuksesta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava salsan lähetekeskustelua varten ystävänpäivän kahdeksan naisia kuin minusta ehdotetaan siellä on liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies

on tärkeä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivän yhdeksäs aasian pulmien ostoehdot täyttää asia lähetetään arvoisa herra puhemies

hyvät edustajakollegat

tämän vuoden tammikuussa uudistetun b luokan kuljettajakoulutusuudistuksen tavoitteena oli parantaa uusien kuljettajien liikenneturvallisuutta kehittämällä ammatti ja yksityisopetusta yhdensuuntaisesti molempien vahvuuksia hyödyntäen

kuljettajaopetusuudistukseen liittyi opetuslupajärjestelmän perusteiden muuttuminen ja opetuslupavaihtoehto avattiin muuhunkin kuin perheen sisäiseen opetukseen ja opetuksen ohjausta lisättiin

olemme samaa mieltä omaishoidon kehittämisen kokonaisuudesta siitä että se koskee erilaisia ihmisryhmiä ei vain ikääntyneitä ihmisiä mutta me korostimme erityisesti tämän kela siirron merkitystä

niin kuin sosialidemokraatitkin hyvin tietävät niin teidän meidän kuin moni muukin puolue ennen eduskuntavaaleja oli täysin yksimielinen kokoomusta lukuun ottamatta siitä että tämä on hyvä uudistus omaishoidon kokonaisuudessa että tasa arvoiset kriteerit saadaan kela siirron kautta

siksi katsoimme että se asia on kypsä siirrettäväksi tämän kokonaisuuden yhteydessä varsinkin kun kuitenkin on totta että tämä omaishoidon asia pitkälti koskee ikäihmisiä toivottavasti jatkossa yhä useampia ikäihmisiä lähimmäisen vastuun kautta niin että me tuemme tätä arvokasta lähimmäistyötä

te totesitte kustannuksista

arvoisa puhemies